rakenteelliseen kehittämiseen ei pidä hakea vastauksia ministeriön pöytälaatikosta mutta jottei siihen pöytälaatikkoversioon tarvitse turvautua tarvitsemme etenkin korkeakouluilta itseltään rohkeita avauksia profiloitumisen vahvistamiseksi sekä myös valmiutta luopua jostain

pulliaisen esille nostamaa näkökulmaa että pitäisi nämä tietojensaanti ja tarkastusvaltuudet käydä läpi mutta oikeastaan yhtä lailla tässä mietinnössä tulee esille se että meillä pitäisi kokonaisuus ottaa haltuun lähtien siitä että meillä on riittävät tietojensaantioikeudet ja että myös tarkastuksia voidaan tehdä ja että me seuraamme meidän pankkien kehitystä mutta täällä nousee esille myös sanktiojärjestelmien luonti

mielestäni näin tulee tehdä

siinä ei vaikuta minkälainen kuntarakenne meillä tulevaisuudessa on jos me kykenemme yhdessä tekemään yhteisen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestelmän

näinhän se justiin menee että sitralla on aika ja paikka ja sen jälkeen sitra poistuu ja toimijat jäävät tekemään sitä mutta ongelma on tässä meidän yhteiskunnassamme tietenkin se että kun toimijoita on samalla kentälläkin niin runsaasti ja monesta lähtökohdasta lähteviä että tällaista yhteiskunnallista kokonaisnäkemystä ei löydy ja siinähän se sitralla on se rooli ja paikkansa ja sen hakeminen

silti kysymys on kansalaisille toivottavasti ei lisääntyvistä kustannuksista näin meille on vakuutettu mutta jokuhan ne kustannukset maksaa jollei sitä toiminnan tehostamista saada meidän käyttäjien puolella

tosiasia nimittäin on että mitä useampaa korkeakoulurakennusta ylläpidämme sitä vähemmän korkeakoulurahoitusta voidaan käyttää opetukseen ja sen kehittämiseen

mitä pienempiin osiin korkeakoulutus on maamme kartalle ripoteltu sitä heikommat mahdollisuudet opiskelijoilla on saada laadukasta monitieteellisyyden ja kansainvälisyyden mahdollistavaa koulutusta kaikkine tukipalveluineen

minä olen täsmälleen samaa mieltä että sitra koostuu projekteista jotka määritellään tarkasti tehdään reunaehdot tarkoiksi ja se homma tehdään ja sitten mennään ja muut jäävät toteuttamaan

tältä osin meille on vakuuteltu että näitä tullaan saamaan mutta epävarmaa on koska kyseisiä laskelmia ei ole olemassa

arvoisa puhemies

muutamia huomioita hallituksen esityksestä